se on se keskeinen tavoite ja tällaisella menettelyllä siihen ehkä päästään

kysymys on siis caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

muistan hyvin sen minkälaisia keskusteluja käytiin tässä salissa tasan vuosi sitten liittyen tähän aiheeseen finanssikriisisosiaalinen kriisi joka on nyt vain sosiaalisena kriisinä kärjistymässä

elikkä samaan aikaan kun aivan oikein pohdiskellaan sitä millä tavalla näitä toimenpidekertomuksia tilinpäätöskertomuksia ja lausumamenettelyjä jnp

toisen jo totesinkin tässä

se on tämä yrittäjätapaus jossa on tiukka kilpailu samalla alueella ja sitten käytetään bulvaania siinä apuna ja kiusataan sitten viimeiseen saakka ja sitten vielä niitä viestejä lähetetään kommunikaattoriin sillä tavalla että se menee lukkoon elikkä koko käyttöväline tulee niin kuin käyttökelvottomaksi

tämähän tuli jo täällä eduskunnassa noin päivän tekstinä hyvin esille kun kehittyvien veroparatiisisaarien karibia yhteisö on ruvennut tukemaan suomalaisia kansanedustajaehdokkaita täkäläisissä parlamenttivaaleissa

muistan oikein hyvin kuinka työmarkkinalaitoksen valtuuskunnassa tämä aloite herätti erittäin näpäkän reaktion välittömästi että tällaiselle tielle ei nimenomaan pitäisi lähteä sen takia että kuntien verotulot laskevat ja että sen sijaan pitää mennä lapsilisien tietä jolloinka se asia on kunnallisesti parempi ratkaisu

silloin saksan ulkoministeri tuli tänne helsinkiin ja pyysi nöyrästi sellaista ratkaisua kuin burden sharing elikkä taakanjakoratkaisua

aiotaan petrata koska petraamisen tarvetta todella on niin samalla tietysti täytyy myöskin miettiä sitä mikä näitten kertomusten vaikuttavuus on

on selvitetty tutkittu suunniteltu

ja meidän kunnioitettu työministerimme cronberg ilmoitti että joo tässä on semmoinen tilanne että tässä ei oo työntekijöitä ku on niin paljon yhteiskunnan ikärakenne ja tämmöiset muuttumassa

tiedetään mitä pitäisi tehdä

toinen on erittäin vakava asia lähiomaisen sairastumistapaus taikka jälkeläisen synnyttämisen odottamisen tilanne jnp

voidaan aivan hyvin kansallisvaltiotasolla ja yhteisötasolla valikoida välittömästi ne toimenpiteet joilla lähdetään etenemään

muistan kuinka sali jakautui silloinkin kahteen osaan siinä asiassa

otan vain käsittelyyn muutaman esimerkin jotka ovat juuri omalla tavallaan tästä päivästä

täällä esitellään että tässä on kysymys siis veroasioista annettavia tietoja koskevasta sopimuksesta ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä kun kysymys on siitä ettei maksa yhteenkään kertaan elikkä kysymys on veronkierrosta

en nyt rupea sitä viivaa tässä osoittelemaan missä se kulki

olen allekirjoittanut tämän ed

tämä valiokunnan mietintö joka on erittäin hyvin tehty nimenomaan näpäkästi tehty siis ydinasiat on taitavasti esitetty kompaktissa muodossa on työkalupakki

tiusasen ensimmäisenä allekirjoittaman lakialoitteen

ja jos perheitten välit ovat vähän huononlaiset niin sitten käytetään tätä tilaisuutta hyväksi kun tiedetään ettei niissä oli puhelin vieras on puhelinnumero tiedossa ja tiedetään että henkilö ei missään nimessä voi sulkea sitä puhelinta koska se oma mielenrauha menee siitä

pidän sitä erinomaisen tarpeellisena ja ajankohtaisena lainsäädäntötoimena

tämä tilanteen väärinarviointi jossa jokainen tietysti arvioi juuri sen oman kykynsä ja taitonsa ja senhetkisen tietonsa perusteella on hyväksyttävä sellaisessa tilanteessa

ukkolan tuleviakin poliittisia toimia euroopan parlamentin jäsenenä

tiusanenkin tässä esittelypuheenvuorossaan jo totesi että metsästysrikokset ovat ammattimaistuneet mitä suurimmassa määrin

siinä sitten todella piikiteltiin meikäläisen suuntaan kotiseudun puolesta että teidän alueellannehan pitäisi tälle olla aivan erikoista toisaalta puoltamista ja toisaalta voimakasta vastustusta kun meillä on sellaisiakin perheitä siellä että on viitisentoista lasta jnp

rönnille kommenttina tästä viinaveroasiasta

se on manuaali kuin lentokoneen ohjaajalla ja kun tämän mukaan toimitaan niin lentoon lähdetään ja laskeudutaan turvallisesti vielä alas

on aivan totta että nimenomaan valtiovarainministeriön virkamiesten säikähtäminen silloin aikoinansa tuotti sen tuloksen että tämä ale linja voitti

ne ovat todella järjestäytynyttä rikollisuutta ja niissä liikkuu paljon rahaa ja paljon tuottoja ja niissä ei piitata metsästyslainsäädännöstä sinänsä eikä paljon muustakaan lainsäädännöstä yhtään mitään

pieleen meni se että se monikulttuurisuus ei onnistunut mitä silloin yritettiin mutta sen tuloksen ilmituloon tarvittiin kaksikymmentä vuotta lähestulkoon

ensinnäkin itse hallituksen esitys ja mietintö ovat ihan ok ja sillä saattaa olla kyllä ne vaikutukset jotka valiokunnan puheenjohtaja satonen totesi

sillä tavalla luotiin pohja sille että kun tultiin tämän vuoden tammikuulle niin oli ihan välttämätöntä tämän istuvan hallituksen tehdä räväköitä temppuja sellaisia nopeita temppuja joilla voidaan ainakin sanallisesti kuvata että näillä tempuilla saattaa olla myönteisiä signaalivaikutuksia nimenomaan työnantajataholle siis tuotannollisella puolella aivan erityisesti

onneksi en sanonut ettei tarvinnut pyytää anteeksi

tässä sanotaan näin

pitää ottaa huomioon että pääministeri joka lienee näitä ehdottomia henkilöitä näissä alkoholiasioissa joutui varmaan elämänsä taistelun käymään kun ale linjalle lähti

no sitten kävin tuolta peräkonttorista hakemassa tämän hallituksen esityksen jotta näkisin onko siinä se asia kun siihen vihdoin totta

nämä ovat vähän sellaisia asioita että niillä on puolensa ja puolensa mutta nyt on valinta tehty näin ja tämä on niin kuin periaatteellisessa mielessä erittäin iso asia hyppäys

kysymys on minusta vaikuttavuudesta ja silloin tulee vaikuttavuudessa kolme avainaluetta

otan tämän poistokalastuksen

elikkä voitaisiin ajatella että tämä olisi sellainen erkkiliikasoperaatio erkki liikanenhan aikoinaan demaripoliitikkona lupasi kolminkertaistaa lapsilisät niin silloin ei tarvitse edes mietiskellä tällaisia kunnallisia lapsivähennysasioita ollenkaan

tekstissä niin esittelytekstissä se sanotaan ihan ihmeellisesti kyllä siitäkin varmasti on kysymys että kaksinkertaista verotusta pyritään välttelemään se on vero oikeudellisesti ja oikeudenmukaisuuden kannalta ihan ok ei siinä mitään jotta näkisin mitä on itse hallituksen esityksen esittelyssä

arvoisa puhemies

yhdysvallat euroopan unioni ja bric maat siis brasilia venäjä intia ja kiina

sitten tästä käyttövoimaveroalesta dieselautoihin

sitten helmikuussa kun kokoonnuttiin pohtimaan näitä asioita totesin olevani sitä mieltä että tämä kelamaksun kevennyspuoli oli ihan oikea toimenpide siinä tilanteessa

taisipa peräti olla viime vai toissa viikolla kun käsittelimme saamelaiskeskusasiaa ja siinä yhteydessä täsmälleen samat murheet olivat esillä

nyt taitaa käydä sillä tavalla että meillä tapahtuu aivan kerta kaikkiaan perustavaa laa tua oleva uudelleenarviointi koko tässä autojen uusimisoperaatiossa

päivä ja lähtivät finanssipoliittisesti liikkeelle valuuttapoliittisesti liikkeelle ja jos jokin niin se koalitiohan jos se pystyisi yhteisesti sopimaan siellä kööpenhaminassa jotakin ratkaisisi tämän lähtötilanteen kokonaan

elikkä toisin sanoen ei siitä ole kuin kaksi kuukautta kun viron hallitus ilmoitti että nyt loppuvat verotulot miltei kokonaan ja että nyt täytyy ruveta keräämään jostakin tuloja niin että sitä valtiokoneistoa voidaan pitää yllä

on aivan selvä asia että siitä niin sanotusta vähempiarvoisesta kala aineksesta joka on tietysti täysin syötävää ja käyttökelpoista sekä ihmisen ravinnoksi että eläinten ravinnoksi tiedetään täsmälleen mikä sen merkitys on ja mitenkä sitä pyydetään millä tavalla se pyydetty kala lajitellaan millä tavalla se prosessoidaan millä tavalla se tehdään eineksiksi millä tavalla se tehdään rehuksi jnp

hienoa kun jaksoitte pitkittää tätä keskustelua muutaman sekunnin

nimittäin teillä on varmasti nyt kun äsken puhuitte niin kuin puhuitte konkreettinen suunnitelma millä tavalla saatatte suomen keskusta merkkisen puolueen johdon aatteittenne kanssa samalle viivalle koska sieltähän on peräisin koko tämä tuottavuusohjelma sellaisena kuin se tällä hetkellä on

siis toisin sanoen eduskunta näyttää olevan erittäin valppaana eduskunnan valiokunnat ovat erittäin hyvin tietoisia siitä miten suomalaisessa yhteiskunnassa saamen kieliasiassa on käymässä mutta minä pahoin pelkään että nyt tästä eteenpäin lähiviikkojen aikana ei tapahdu yhtään mitään

arvoisa puhemies

olen edelleen täsmälleen samaa mieltä kuin silloin helmikuussa kun arvioitiin tammikuussa valtioneuvoston tekemien päätöksien relevanttiutta

se on amerikassa jo alka nut autot eivät mene enää kaupaksi ollenkaan sijoitu kuoleman tällä viikolla tai liike kun niistä läpi se kuulemma tällä viikolla koskettaa jo käytetty liian autojen länsi tai länsi ylijäämäautojen näitten länsiylijäämäautojen vientivaikeuksia venäjänmaalle suomen kautta ja muita reittejä pitkin jnp

arvoisa puhemies

elikkä minä luulen että tässä käy sillä tavalla että vironkin hallitus ja parlamentti ovat pakotettuja nostamaan viinaveroja ihan pelkästään saadakseen fiskaalisesti tuloja sen yhteiskunnan pystyssä pitämiseen

siis paljon vähemmillä mölinöillä on tehty huikeita vastalauseita ja tehty valtakunnanpolitiikkaa

nyt katsotaan mitä on maapallolla tapahtunut erityisesti oecd alueella tämän kymmenen kuukauden aikana suurin piirtein

kalasatamat ovat kaikki valmiina olemassa ja siitä rkp on pitänyt vuosien saatossa huolen että varmasti ovat

nyt ei löydy minkäänlaista vastalausetta ja mikä oli merkittävintä näissä kahdessa puheenvuorossa siis ed

kun kehysneuvotteluja käydään juuri parhaillaan taidetaan tässä talossakin käydä parhaillaan juuri niitä niin tuskinpa siellä näihin asioihin korva lopsahtaa hitusenkaan vertaa

olikohan sen virkamiehen nimi salo vai mikähän se oli joka piti melkein valmista niin kuin hän minulle puhelimessa sanoi hallituksen esitystä plakkarissa ja panttasi sitä ja sitä luvattiin sitten kirjallisissa kysymyksissä vai suullisissa kysymyksissä ministerin vastauksissa jossakin kuitenkin että kyllä se sieltä tulee ja nyt on kuudes eduskunta meneillään

kaikkialla on tehty erittäin voimakkaita miljardien kymmenien miljardien satojen miljardien hyvin krouvia toimenpiteitä

silloin kun tästä taantumasta jos sitä nyt uskaltaa sillä tavalla kutsua lähdetään katsomaan millä tavalla kestävällä tavalla näitä autoasioita hoidetaan niin silloin tämä vaihtoehto pitää pitää mielessä että mikä on ympäristöpoliittisesti se paras mahdollinen ratkaisu sillä hetkellä olevan teknisen ymmärryksen mukaan

pitää huomata että siis tämä teollisuusjärjestö keksi sen virkamiehet keksivät tämän hankkeen ja nyt jos se olisi onnistunut niin tätä finanssikriisiä ehkä ei olisikaan

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen tämä autuus sitten heillä jotka haluaisivat följätä niitä viinoja tuolta virosta suomenniemelle niin heidän nämä perusteensa alkavat tässä pikkuhiljaa murtua

vielä erikoisesti kun yleisin sukunimi siellä rannikolla on kabel elikkä kaapeli ilmeisesti suomeksi kabel on joka saaren rannassa ainakin kahteen kertaan ja siitä jo tietää että kun tuolla on kabel niin sinne voi mennä sitten laittamaan vehkeensä jossa tarvitaan sähköä

olen allekirjoittanut tämän ed

heinosen ja ed

perkiön puheenvuoroissa näitä kohtia ei tuotu projisoituna tähän mietintötekstiin että tämä kohta on väärin nyt ja tässä pitäisi olla näin ja tällä tavalla

siis kansalaisten ja yhteiskunnan yhdenvertaisen kohtelun periaate ei toteudu

siis toisin sanoen mitään räätälöityä mallia ei kukaan ole keksinyt tähän tilanteeseen vaan se on eräällä tavalla paniikinomaista reagointia

suomessa aika paljon ei tietysti voi ylipäätään on näyttää olevan aika paljon ihmisiä jotka ovat sitä mieltä että ei seurakuntien pitäisi ollenkaan olla tällä apajalla mukana

siihen että pitäisi miettiä mikä on se vaikuttavuusprosessi joka automaattisesti seuraa tällaisista kannanotoista jotka ovat erittäin hyvin perusteltuja jotka ovat akuutteja ja jos tarkoitus on viestittää suomalaisessa yhteiskunnassa sellaisesta kehityskulusta joka on eräällä tavalla peruuttamaton jos se saavuttaa tietyn asteen niin me tiedämme sen varsin hyvin että kyllä se koltansaamen ja inarinsaamen kieli siitä häipyy pois

eihän näin voi olla

tässä arvoisa puhemies on silloin nopean puuttumisen asiasta kysymys

akaan penttilä totesi on ihan käsittämätön siis sillä taval la että se on järjenvastainen kun ottaa huomioon mihinkä tätä haitta astemäärittelymenettelyä kohdennetaan

toinen asia tässä on tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä

elikkä minusta tämä on epäreilua ympäristövaliokunnan muita jäseniä ja puheenjohtajistoa kohtaan että ammutaan puskasta ihan mitä sattuu

taistelu jossa olen ollut jo hyvin kauan mukana toistakymmentä vuotta

olen nyt kuitenkin kun yhteydenottoja on tullut ja arvostelua on tullut ja vaatimuksia on tullut ollut vastaamassa että kyllä tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa on sellainen tilanne että myöskin diakoniatyölle tulee niin sanottu sosiaalinen tilaus elikkä että sitä lisättäisiin

täytyy yhteiskunnassa olla laillisuusvalvonnassa jokin menetelmä joka tällaisessa tilanteessa iskee päälle välittömästi

bushin hallinto teki täyskäännöksen konservatiivien vaan republikaani joka oli republikaanien konservatiivisimman siiven vaatimuksesta

siitä on sitten seurauksena että kaikki se arvostelu mikä on hyvin toisensa kanssa ristiriitaistakin mitä olemme nyt tämän illan aikana kuulleet ja mikä on muiden kanssa hyvin ristiriitaistakin niin se on ihan oikein

silloin kun edellisen kerran tätä asiaa käsiteltiin isossa salissa niin se tapahtui hype olosuhteissa kerta kaikkiaan ja se koski euroopan unionia mutta erikoisesti brasiliaa ja yhdysvaltoja

nimittäin muistan tuolta kotipuolestani sellaisen tilanteen että vauraan maatilan isäntä heräsi aamusella siihen että kuuluu kolkotusta oman kartanon ja lähellä kulkevan teemassaarentien välissä että mitä täällä tapahtuu

saattaisivatko ne tuottajat jotka tekijänoikeuksien nojalla odottavat saavansa työstään korvauksen käyttäytyä jotenkin sillä tavalla viitteellisesti edes kuin ed

aikoinaan tein operaation jossa tein markku hirvosen työryhmän ehdotusten perusteella sarjan kirjallisia kysymyksiä joissa katettiin koko tämä harmaan ja mustan talouden kenttä

todettakoon että tarvittiin sellainen operaatio että iiro viinanen entinen ministeri siirtyi lahteen asumaan ja sai siellä valtuuston tekemään päätöksen vesijärveä kohti

kaikki oli menossa ihan hienosti mutta sitten tuli valtiovarainministeri oneill teki temput ja meni bushille sanomaan että ei myö voia olla tämmösessä että pittää olla vapaus olla maksamatta veroja jos siltä tuntuu ja niin se koko homma meni kiville

toisekseen ylipäätään tämmöisten prosenttirajojen asettaminen niin kuin lakialoitteen tekstistä käy ilmi ei ole enää perusteltua

aivan erikoisen mielenkiintoinen oli ed

esimerkiksi mitä järkeä on siinä että kun tiedetään firman olevan nyt kerta kaikkiaan tilanteessa jossa rahat ovat loppumassa vientiteollisuudesta ollaan riippuvaisia mitään valoa ei näy ja yhtään tilausta ei tilauskirjassa ole niin sille edelleen kohdistetaan työnantajamaksuhelpotuksia niin kauan kuin firma maksaa palkkoja

silloin varmasti sille veronmaksajareppanalle tulee mieleen että pörssikauppavero edes toisi vähän takaisin elikkä minusta on tullut nyt viime päivinä tässä suhteessa ed

aivan samanlaisia iiroviinasia tarvitaan joka ikiseen kylään ja saarelmaan ja käynnistämään tämmöinen toimeliaisuus

hänhän on tähän saakka esiintynyt täällä salissa tämän vaalikauden aikana uusliberalistisen villin ja vapaan markkinatalouden airueena

oli mielenkiintoista todeta ja sain sen aineiston haltuunikin sitten mitä vastasivat siihen nykyinen elinkeinoelämän keskusliitto ek ja suomen yrittäjät rekisteröity yhdistys

arvoisa puhemies

brasiliassa ja yhdysvalloissa mopo karkasi käsistä kerta kaikkiaan

tämä aika on jo nyt mennyt tämmöisistä menettelyistä ohi

toivottavasti vaikka valtiovarainministerillä palaisivat päreet sillä tavalla että päästäkseen tästä ikuisesta moittimisesta eroon ajaa tämän läpi

se karkasi sen takia käsistä että tuli paniikki siitä johtuen että yhdysvallat ei pysty takaamaan maatalouden työkoneille polttoainetta kaikissa olosuhteissa

se vaatii erityisiä toimenpiteitä konkreettisia toimenpiteitä että tämä kehityskulku katkaistaan

tässä finanssikriisitilanteessa tämä asia tuli uudelleen esille tänä vuonna ja sekin kerrotaan nyt aivan oikein sitten yllättäen tässä ja pohjoismaitten työt jnp

siis se hyödyttää suoraan näitä paikallisia

viimeksi kun hän näistä media asioista puhui niin ei sen vapaampaa ja villimpää ja hauskempaa ole jossa sitten löytyy se uusi ratkaisu

kaisa raatikainen joka ansaitsi julkisuudessa elämän ikuisen tittelin iloinen veronmaksaja hymyssä suin ja kaikilta rahat pois ja yhteiseen kassaan

nimittäin oli erittäin mielenkiintoista se että tämän viikon yleiseurooppalainen tulos oli se että harmaan ja mustan talouden kuriin saamiseen ruvettiin kiinnittämään jopa valtionjohtajien toimesta huomiota ja pidettiin kokouksia jnp

mutta kiinnitän huomiota siihen että tässä on työsopimuslain muutoksella ajateltu tämä asia hoidettavaksi mikä on sinänsä mielenkiintoista että tämähän on sopimuksenvarainen asia

edustajat ahde ja martti korhonen jo kiinnittivät huomiota tähän maankäytön ja liikenteen aiesopimuskohtaloon joka oulun seudulla on ollut

siis kerta kaikkiaan aivan täydellinen tyrmäys kaikille toimenpiteille jotka liittyivät harmaan ja mustan talouden kuriinsaamiseen aivan totaalinen vyörytys